suomi menee täyttä häkää kohti betoniseinää aivan toiseen suuntaan samaan aikaan kun muualla ollaan näistä virheistä jo opittu

koska isot organisaatiot eivät tuoneet kustannustehokkuutta eivätkä toimineet muuallakaan euroopassa me menemme täysin väärään suuntaan

minä muistutan nyt siitä että koko ajan meillä nämä häiriöt erilaiset ongelmat nuoruusiässä lisääntyvät

me tarvitsemme matalan kynnyksen palveluita joita on ryhdytty kehittämään näitten psykiatristen laitospaikkojen lisäksi me tarvitsemme kehittämistä mutta tämä on taaksepäin menoa

tämän vaalikauden väyläpolitiikan perusteella ei voi tulla mihinkään muuhun johtopäätökseen kuin siihen että suomessa ei ole elämää eikä liikennetarpeita muualla kuin ruuhka suomessa ja ruuhka suomen kiskoilla

kysyisin minäkin tuosta päihdeäitien oikeudesta kuntoutukseen ja kun tässä on keskusteltu aiheesta kysyisin voitaisiinko tuohon terveydenhuoltolakiin vielä leipoa pykälää jolla oikeus kuntoutukseen voitaisiin määritellä koska itsekin epäilen että kunnat eivät valitettavasti tahdo käyttää rahaa siihen

minäkin haluan kysyä

onko ylipäätään alempiasteisella tieverkolla ja yksityisteillä meidän väyläpolitiikassa minkäänlaista roolia enää tämän jälkeen ja onko sitä ylipäätään

arvoisa puhemies

nimenomaan tukea tarvitaan ja se on tänä päivänä se suuri ongelma että kunnat ovat täysin eriarvoisessa asemassa antamaan tukea nimenomaan tähän perhehoitoon

se on ratkaisevan tärkeä äänekosken tulevan biotuotetehtaan toiminnan kannalta samoin kuin alempiasteinen tieverkko

siksi että siellä ei jahkata sitä onko tämä oikea vai väärä hoitomuoto vaan siellä tehdään kaikki valtion toimesta myös jotta perhehoito onnistuisi mahdollisimman hyvin

ihan tavallinen perhe ja ihan tavalliset valmennetut perhehoitajat pystyvät kyllä selviämään tehtävistä jos he saavat sosiaalitoimelta sen laissakin olevan tuen mikä heille kuuluu ja vapaat ja niin edelleen

nyt jätettiin kaikki nämä sosiaaliturvan parantamiset tässä lakiesityksessä pois joten ei tällä systeemillä ainakaan voi kuvitella että tavallisia perheitä tulisi lisää kovin paljon jos ei mitään tukea tule

jos ulkomainen apu loppuisi tässä vaiheessa kuin seinään niin on aivan mahdollista hyvin todennäköistä että afganistan luisuisi takaisin syvälle konfliktiin eli alkuasetelmiin

suomella kuten muillakin mailla on kansallinen intressi afganistanin tukemiseen

armeijan rakenneuudistuksesta ja varuskuntien lakkauttamisista päätettiin ilman eduskunnan käsittelyä ja irrallaan turvallisuus ja puolustuspoliittisesta selonteosta

resolute support operaatiossa koulutamme ja avustamme afganistanin turvallisuusviranomaisia kabulissa ja neljässä maakuntakeskuksessa

tätäkö on suomalainen demokratia kataisen hallituksen mielestä vieläpä näin olennaisessa asiassa kuin koko maan puolustamiseen liittyvissä ratkaisuissa

samalla kun itä suomi väli suomi ja etelä pohjanmaa tyhjenevät varuskunnista hallitus viittaa kintaalla alueelliselle ja koko maan puolustamiselle

huumeviljelmät ovat rajusti lisääntyneet talibanin jälkeen ja iso osa käytettävissä olevista tuloista afganistanissa tulee tuosta huumekaupasta eli on ehdottomasti yritettävä vaikeuksista huolimatta löytää korvaavia viljelykasveja ja korvaavia elinkeinoja köyhille afgaaneille

mutta minä puhun nyt toimeksiantosuhteisen perhehoidon puolesta joka on se inhimillinen ja myös yhteiskunnalle erittäin edullinen vahvoin tukimuodoinkin se on edullinen hoitomuoto

miksi lapsia pompotellaan suomalaisessa lastensuojelussa ja sijaishuollossa

se johtuu kyllä siitä että perhehoitajilla ei valitettavasti laissa ole minkäänlaisia juridisia oikeuksia olla se henkilö joka ihan oikeasti tuntee lapsen elämän monissa tapauksissa parhaiten jos lapsi on ollut sijoitettuna vauvasta lähtien

tämä heikensi etenkin pariskuntien mahdollisuutta toimia päätoimisina perhehoitajina sillä tuohon neljään laskettiin mukaan tietenkin alle kouluikäiset perheen omat lapset

jos afganistanin uusi hallitus haluaa legitimiteettiä myös provinsseissa kabulin ulkopuolella niin siellä olisi tavallisten ihmisten nähtävä se että heidän elämänsä paranee ja kehitys menee eteenpäin

nythän on paljon tapauksia joissa yhtäkkiä vain aletaan sitä kotouttamista järjestää ja tehdä ilman että sijaisperhettä kuullaan

arvoisa puhemies

hätääntynyttä palautetta ja sähköpostia tuli paitsi omaan sähköpostiini myös perhehoitoliiton sähköpostiin kymmenittäin ja kymmenittäin

vaikka kyse onkin puolustuspolitiikasta tässä asiassa ennen kaikkea on myös kyse työllisyys ja työvoimapolitiikasta ja aluepolitiikasta

erittäin monta valitusta on näistä asioista muun muassa euroopan ihmisoikeustuo mioistuimessa kun sijaisperhettä ei kuitenkaan katsota lapsen elämän kannalta olennaisiksi henkilöiksi joita pitäisi kuulla näissä kotouttamisasioissa kanssa merita oli tekemistä muistettava

nyt tässä uudessa perhehoitolakiesityksessä mitoitus tosiaankin palautettaisiin entiselleen eli perhehoidossa hoidettavia voisi olla se kuusi enintään jos hoitopaikassa asuu vähintään kaksi kelpoisuusvaatimukset täyttävää perhehoitajaa

pelkkä keskushallinnon tukeminen ei afganistanissa missään tapauksessa riitä vaan kehitystä on todella saatava aikaan ja oikeusjärjestystä parempaan kuntoon myös siellä provinsseissa

puolustusvoimien suoraan ja välillisesti tarjoamat työpaikat esimerkiksi keuruun seudulla ovat elintärkeitä

mutta nyt pitää muistaa että perhehoitajat eivät sijoita itselleen yhtään ketään vaan sijoittajakunnat ovat edelleenkin vastuussa tietenkin siitä tarkastavat ja katsovat kuinka monta lasta tai nuorta esimerkiksi yhteen perheeseen voidaan sijoittaa tai kehitysvammaista tai mielenterveyskuntoutujaa

nythän väkivalta naisia kohtaan rehottaa naisia raiskataan ja heitä pannaan vankilaan vääristä syytteistä muun maussa aviorikoksista ja niin edelleen

tässä on erittäin paljon tekemistä ja minun mielestäni tämä on annettava lausunto lähetekeskustelua varten ei sisällä päivä kahdestoista sija huoneen josta ehdotetaan siellä ja ympäristövaliokunta oli maa ja

ei talousvaliokunnalle annettava lausunto keskustelu päättynyt naisia lähetetään ympäristövaliokunta oli maa ja metsätalousvaliokunnan ja talousvaliokunnan onneton lähetekeskustelua varten yhtiöllä päiväys kolmas tasaisia kuin minusta ehdotetaan siellä

edustaja kiljusen kanssa olen ihan samaa mieltä siitä että meillä nimenomaan lapsia ja nuoria sijoitetaan valtavasti vääriin paikkoihin ja se johtuu osittain siitä että meillä ei ole vieläkään riittävästi perhehoitajia eikä sijaisvanhempia

miten on mahdollista että maan ainoa varuskunta joka kouluttaa muun muassa suojelun ja raivaamisen erikoisjoukkoja myös kansainvälisiin tehtäviin voidaan lakkauttaa kysyy eräs puoliso

elikkä se paletti ei ole valmis että voitaisiin lapsen edun mukaisesti löytää se hänelle juuri sopiva sijaishoitopaikka

olen perustuslakivaliokunnalle annettua lausunto keskustelu päättyy taas yllätytään sivistysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan

tämä yhteydenottaja hänen yrityksensä työllistää ja nyt työttömäksi siis jää hänen yrityksestään nuoria erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä perheenäitejä yksinhuoltajia

kohta asiakohta häpeällistä

arvoisa herra puhemies

sairaus ja vanhempainrahan vähimmäispäivärahat ovat erittäin olennainen osa perusturvaa ja jos köyhyyttä halutaan vähentää nämä korotukset myös kohdistuvat kaikkein pienituloisimmalle väestönosalle

viime vaalikaudella keskustavetoinen hallitus teki tärkeän periaatteellisen linjauksen

se korottaa vain työttömyysturvan peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea ei pienimpiä sairaus ja vanhempainpäivärahoja

korotukset viimemainittujen ryhmien perusturvaan ovat toki välttämättömiä mutta aivan yhtä välttämätöntä on saattaa pienimpien päivärahojen saajat samalle viivalle työttömien kanssa

arvoisa herra puhemies

on helppo yhtyä tämän selonteon ja sitä käsitelleen eduskunnan seurantaryhmän näkemyksiin suomen turvallisuus ja puolustuspolitiikan peruslinjauksista

tämä olisi voitu tehdä yhteistyössä ja paljon järkevämmin

meidän on mielestäni jatkossakin huolehdittava omasta uskottavasta puolustuksesta kuten seurantaryhmäkin sanoo ja osallistuttava kehittyvään eurooppalaiseen turvallisuus ja puolustusyhteistyöhön

koko maata pitää edelleen puolustaa eikä puolustusjärjestelmän perustaa yleistä asevelvollisuutta josta tänäänkin on täällä kovasti puhuttu ole syytä romuttaa

mutta varusmiespalvelusta voidaan ja pitää kehittää laajan turvallisuuskäsitteen edellyttämällä tavalla josta muun muassa keskustan eduskuntaryhmän puheenvuoron pitänyt ed

sekin on käynyt selväksi

ilmastonmuutos sen aiheuttamat luonnonkatastrofit yhä paheneva ruokakriisi energian ja luonnonvarojen saatavuuteen liittyvät kysymykset pula puhtaasta vedestä köyhyyden lisääntyminen kaikki nämä ovat vakavia maailmanlaajuisia turvallisuusuhkia ja niiden torjumiseen koko kansainvälisen yhteisön on kyettävä löytämään keinoja maailmanlaajuisen talouskriisin oloissakin

haluan muistuttaa että valvontaa tarvitaan mutta erittäin paljon ikäviä esimerkkejä on tietenkin myös laitoksista tullut siitä valvonnan puutteesta eli tämä on nyt yleinen ongelma

meidän on varauduttava sellaisiin valtioiden rajat ylittäviin uhkiin kuin esimerkiksi tietoverkkohyökkäyksiin järjestäytyneeseen rikollisuuteen huume ja ihmiskaupan lisääntymiseen ydinturvallisuuden vaarantumiseen ja tarttuviin tauteihin liittyviin kysymyksiin

sitten minä ihan oikeasti haluaisin kysyä että onko lapsen edun mukaista se että pariskunnasta molemmat eivät voisi toimia päätoimisina perhehoitajina kun ajatellaan kuinka paljon traumatisoituneilla lapsilla ja nuorilla on tarpeita kuinka paljon on terapiakäyntejä kuinka paljon on käyntejä sosiaalitoimessa biologisten vanhempien tapaamisia ja niin edelleen

jotta me näistä haasteista selviäisimme on entistäkin tärkeämpää sovittaa paremmin yhteen sotilaallisen ja siviilikriisinhallinnan toimet sekä kehitysyhteistyö ja humanitaarinen apu

kaksi päätoimista perhehoitajaa voi jakaa tuon vastuun mutta jos kokonaan nyt poistuisi tämä mahdollisuus tällä liian pienellä mitoituksella niin minun mielestäni se ei ole kyllä lapsen etu kun meillä tarvitaan nimenomaan sydämiä ja käsiä ja jaksamista ja se pariskunta kyllä jaksaa yleensä enemmän kuin se yksi perhehoitaja

näiden toimijoiden välisen koordinaation on pelattava jatkossa paremmin jotta voimavaroja ei hupuloida hukkaan ja tieto kulkee

mutta totta kai on tärkeätä koko ajan katsoa se minkälaisia lapsia ja nuoria ja minkälaisella taustalla perheisiin sijoitetaan ja se määrä todellakin on kuntien vastuulla edelleenkin

minunkin mielestäni opetusministeriön budjetista löytyy monta ilonaihetta mutta yksi huolenaiheeni on maahanmuuttajien koulutus

arvoisa puhemies

siinä kohtaa resursseja ei todellakaan ole riittävästi eikä sopivia opettajia aina löydetä eikä myöskään kodin ja koulun yhteistyö toimi oikein hyvin

ammatillisen opetuksen kielikoe on ilmeisesti yksi painava syy tähän eli erityistä huomiota pitäisikin kiinnittää mielestäni toisen asteen koulutukseen siirtymässä olevien tukemiseen

arvoisa puhemies

koulutus ympäristö ja terveydenhuolto ovat vahvoja osaamisalueitamme joista meidän ei kannata hevin luopua vaikka kansainvälinen työnjako joissakin kohdemaissa sitä tuntuu edellyttämän

b vaiheessa keskeytyy tämän asian

siirrytään päiväjärjestykseen yliote asiaan ja selluntekoa jatketaan sitten kun yhdistyksen edellyttävänkin

me ehdotamme lisäksi työmarkkinatuen tarveharkinnan poistamista hakijan puolison tulojen osalta ja osittaisesta työmarkkinatuesta luopumista

kataisen hallitus on jättänyt esityksessään työmarkkinatuella elävät eriarvoiseen asemaan

peruspäivärahaa ja ansiosidonnaista päivärahaa saavien kohdallahan puolison tulot eivät vaikuta työttömän etuuksiin